käsissämme oleva esitys tähtää valtakunnallisen koulutuksen yhdenvertaisuuden vahvistamiseen ja tasa arvon edellytyksenä olevan yksilöllisyyden tunnustamiseen

sillä pyritään myös vahvistamaan akatemian hallitusta ja sen asemaa akatemian strategisessa ohjauksessa ja tätä kautta vahvistamaan akatemian asemaa tiedepolitiikkaa luovana organisaationa

valiokunnan mielestä valtionosuusmalli ei takaa sitä että kunnat käytännössä käyttävät määrärahat ryhmäkokojen pienentämiseen

arvoisa puhemies

hyvät kollegat osaaminen on suomen tärkein voimavara ja sen korkeatasoisuudesta on pidettävä erityistä huolta

on tärkeää että saavutetaan nykyistä huomattavasti kattavampi järjestelmä tähän asiaan mikä on lastensuojelun kannalta erittäin tärkeää

siinä muun muassa aiotaan muuttaa sitä että perusrahoitus siirtyy valtiolle ja alvi ongelmat poistuvat ja että myöskin ammattikorkeakouluista tulisi oikeushenkilökelpoisia

hallituksen esittämät perustuslaista johtuvat muutosesitykset ovat valiokunnan mielestä perusteltuja ja hallituksen kokoonpanoon ja pääjohtajan asemaan esitetyt muutokset ovat linjassa uudessa yliopistolaissa tehdyn yliopistojen hallitusten rakennemuutoksen kanssa

meidän on varmistettava että suomalainen koulutusjärjestelmä tarjoaa riittävät tiedot ja taidot varhaiskasvatuksesta

valiokunta myöskin kannattaa ikärajajärjestelmän säilyttämistä ja yhtenäistämistä siten että ikärajaluokittelujärjestelmä olisi kaikkien mediasisältöjen suhteen samanlainen ja voitaisiin ottaa käytäntöön kuvasymbolit joiden avulla vanhempien olisi helpompi tietää millaista lapselle haitallista aineistoa ohjelmaan sisältyy vanhemmille ja kaikille muillekin

arvoisa puhemies

ja sitten ryn

opetusministeriön tulee antaa tästä selvitys sivistysvaliokunnalle

ammattikorkeakoulu uudistus on tämän hallituskauden niitä isoja uudistuksia korkeakouluissa kun viime kaudella uudistettiin yliopistolainsäädäntö

eduskunta edellyttää hallituksen tarkasti seuraavan perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettujen valtionosuuksien kohdentamista ja vaikuttavuutta kunnissa

onneksi ed

gustafsson ei enää toimi koulumaailmassa koska arvostelukykynne on vähän nyt retuperällä koska tämä on erinomainen opetusministeriön budjetti tämä on erinomainen

ammattikorkeakouluista tehdään samalla tavalla kuin yliopistoistakin itsenäisiä oikeushenkilöitä

arvoisa puhemies

merkittävin muutosesitys on se että tutkimusvirkojen sijasta akatemia tulisi rahoittamaan akatemiaprofessori ja akatemiatutkija nimikkeisiä tutkijan tehtäviä

mietintö oli yksimielinen

nuorten syrjäytymistä vastaan on tehty paljon täällä toimenpiteitä esimerkiksi maahanmuuttajien osalta erityisopetuksen osalta ammatillisia aloituspaikkoja on systemaattisesti lisätty ja lisätään edelleen toisin kuin edellisten hallitusten aikana ja opetusministeri on nyt sitten sitäkin ongelmakohtaa paikkaamassa

muotona näillä amkeilla on osakeyhtiö ja perusrahoitus siirtyy valtion rahoitettavaksi

se on pois kun tien omarahoitusosuudesta tai kuntien omarahoitusosuus ei enää ole olemassa ensi vuoden alusta lähtien

valiokunnan mietintöön liittyy kolme vastalausetta

tutkijatehtäviin liittyvät haku ja valintaprosessit samoin kuin tehtävien toimenkuvat säilyisivät entisel lään

perusopetus on laitettu kuntoon vihdoin viimein että juuri sitä rahaa mikä on jäänyt yli ikäluokkien pienenemisestä sitä rahaa juuri kohdennetaan siihen mihin se on tarkoitettukin ja se on upeata

ehdotuksen saaman laajan kritiikin vuoksi valiokunta on erityisen aktiivisesti ja perusteellisesti perehtynyt ehdotetun muutoksen merkitykseen akatemian rahoittamalle maamme huippututkimukselle

nykyammattikorkeakoululaissa ja myöskin nykyisessä yliopistolaissa on määritelty minkälaista tutkimusta näissä tehdään

keskeinen huolemme on ollut muutoksen vaikutus tutkimuksen riippumattomuuteen ja tutkijoiden akateemiseen vapauteen

yliopistoissa tehdään tieteellistä tutkimusta ammattikorkeakouluissa tehdään soveltavaa tutkimusta

tämä työnjako näiden korkeakoulujen välillä on ollut toimiva ne täydentävät toinen toistaan kummallakin on omat vahvuutensa ja sillä tavalla koko maa ja koko yhteiskunta voi hyötyä tästä asiasta

valtioneuvosto teki viime kaudella periaatepäätöksen silloisen ministeri vapaavuoren johdolla siitä että näihin hometalkoisiin ryhdytään ja silloin perustettiin työryhmiäkin tätä varten ja hometalkoot

valiokunnan enemmistön mielestä nyt esitettävät akatemian virkojen siirrot yliopistoihin ovat luonnollinen jatke yliopistouudistukselle ja sille luottamukselle itsenäisten yliopistojen toimintaa kohtaan jota laaja yliopistouudistus on osoittanut

kysyisinkin ministeriltä mitä tälle asialle nyt kuuluu

ääh ja tekee tämän tieteellisen perustutkimustyön ja sitten amk puoli soveltaa näitä käytäntöön ja se yhteistyö on ollut erittäin hyvää ja hedelmällistä ja kiiteltyä

kysymys ei ole pelkästään rahasta vaan kysymys on myöskin tästä koko prosessista koko ketjusta suunnittelusta rakentajasta korjauksesta aina sinne käyttäjään asti ja tässä niin kuin joka kohdassa prosessissa on vikaa ja pelkkä raha ei siinä mielessä yksin riitä vaikka raha on todella tärkeää varsinkin pienille kunnille

tätä lakia on todella kauan odotettu ja monet ministerit ovat luvanneetkin sen jo aikaisemmin tuoda mutta ei ole vain saatu aikaan

nyt kun nämä sotketaan keskenään siitä ei hyvää seuraa sillä pelkona on että meidän tutkimuksemme taso laskee kun kaikki rupeavat tekemään kaikkea kun pienessä maassa ei tähän ole varaa

tutkijanvirkojen säilyttäminen edelleen hallinnollisesti erillään itsenäisistä yliopistoista olisi selvässä ristiriidassa yliopistouudistuksen perusajatuksen kanssa

on varsin erikoista että meillä ei sure vaan valtio tai maailmaan maailman koulutuksen suurvallalla ei ole ollut sitten rahkeita tehdä tämän parempaa lakiesitystä tässä on paljon puutteitakin kenttä on vähän pettynyt tähän lakiin

kysyisinkin mitä tälle asialle nyt kuuluu

haluaisin siitä vähän selvää lisää

myöskään tämän tärkeän soveltava sanan poistoa ei ole millään lailla perusteltu hallituksen esityksessä eikä myöskään ole rinnakkaistekstiä olemassa hallituksen esityksessä

itse olen vähän harmissani siitä että kun tämän takana tämän koko lainsäädännön idea oli se hallinnon siirto se että sisältö muuttuu ja siellä taustalla on varhaiskasvatustiede niin tämä tiede ei niin vahvasti näy tässä lainsäädännössä ja se sisältö siinä

suomen akatemian ja yliopistojen välisen yhteistyön saumattoman jatkumisen vuoksi on välttämätöntä että uudistukset toteutetaan samanaikaisesti

valiokunta korostaa akatemiaprofessoreiden ja tutkijoiden tieteenteon ja tutkimuksen vapauden takaamista sekä periaatteessa että käytännössä

pärjätäksemme tarvitsemme suvaitsevaisuutta kansainvälistä yhteistyötä ja aivan uudenlaisia tietoja ja taitoja

on ajateltu myöskin että tämä yths hoitaisi myös amk puolen mutta koska sieltäkin on rahaa nyt kehyksessä viety ei ole varaa silläkään enää laajentua ja se hädin tuskin saa yliopisto opiskelijatkaan enää hyvin hoidettua

nykyisen käytännön jatkaminen aiheuttaisi palvelussuhteiden määräaikaistumista potentiaalisesti kaikkein tuotteliaimmassa vaiheessa oleville huippututkijoillemme

tämä koskee sekä valtiota että kuntia

joten tässä on nämä kaksi asiaa joita valiokunnan on syytä tarkkaan pohtia ja miettiä ja myöskin perustuslakivaliokunnan ottaa kantaa tähän pakkojäsenyysasiaan

arvoisa puhemies

yhtenäiset palvelussuhteet saman työnantajan palveluksessa edistävät selkeästi pitkäjänteistä ja tuloksellista tutkijanuraa

meidän täytyy tehdä kaikkemme lastensuojelun eteen ja me olemme vastuussa siitä mitä tämän maamme rajojen sisäpuolella tuotetaan ja emme me voi tietenkään koko maailmaa tässä hoitaakaan

työsuhde yliopistoon varmistaa myös yliopistoyhteisön jäsenille kuuluvan mahdollisuuden osallistua yliopistoa koskevaan päätöksentekoon

suomen talouden kehitys on osoittautunut vuosi toisensa jälkeen arvioitua huonommaksi

erityisen tärkeää on että suomalaiset ja venäläiset ymmärtävät toisiaan ja ihmisten välinen vuorovaikutus on mahdollisimman saumatonta puolin ja toisin

jatkossa erityisinä ongelmakohtina valiokunta näkee siirtymisen akatemiatutkijana yliopistosta toiseen ja nykyisen sijaisuusjärjestelmän tyyppisen menettelyn jatkumisen ehdotetun uudistuksen jälkeenkin

onhan meillä muitakin lakeja joita pitää noudattaa ja vaikka meillä on lainsäädäntö olemassa joka asiasta niin siitä huolimatta tapahtuu laittomuuksia

lisääntyvä venäjän kielen osaaminen on edellytys sille että naapureiden taloudelliset ja kulttuuriset yhteistyösuhteet voidaan parhaalla tavalla hyödyntää

emme me voi niitä estää mutta kyllä meidän pitää tehdä kaikkemme sen eteen että lapsilla olisi hyvä ja turvallinen ympäristö elää ja tämä on aivan uusi maailma ja tässä pitää kouluttaa myös vanhempia ja muita aikuisia

valiokunta pitää välttämättömänä että käytännössä näihinkin tilanteisiin löydetään ratkaisut siten että akatemialle osoitetut määrärahat voidaan käyttää täysimääräisesti tieteen ja tutkimuksen edistämiseen

mitä monipuolisempaa kielten osaaminen maassamme on mitä sivistyneempää ja osaavampaa kansamme sitä enemmän mahdollisuuksia suomella ja suomalaisilla maailmalla on

tämä on iso haaste ja iso tehtävä ja siinä että se on medianeuvosto ajatus on että yksi luukku olisi hyvä koska nyt on liian hajallaan tämä valvonta

me suomalaiset olemme historian saatossa osanneet tehdä useita oikeita valintoja jotka ovat pitkällä aikavälillä mahdollistaneet taloudellisen menestyksen ja yhteisen hyvinvoinnin rakentamisen

valiokunta korostaa että nyt toteutettavalla uudistuksella on suuri merkitys maamme tieteen ja tutkimuksen kehittymiselle

haluan ensiksi todeta edustaja puumalalle että sellaista lakia ei ole tehty eikä ole olemassa jonka nojalla voitaisiin lakkauttaa erityisluokkia tai erityiskouluja

kaikkein vaikeinta näyttää olevan työmarkkinoiden ja julkisten palvelurakenteiden uudistaminen

vaikeinakin aikoina suomi on tarvinnut vastuunkantajia

kun tulee akuutti tilanne koulussa ja oppilas on vaaraksi sekä itselleen että aivan koko koulun muulle väelle niin olisiko mahdollista saada sellainen pykälä aikaiseksi joka mahdollistaisi oppilaalta ettei epää ja marista sen että oppilas voidaan poistaa koulusta esimerkiksi kolmeksi päiväksi rauhoittumaan niin sanotusti jäähylle jotta tämä turvallisuus koulussa voitaisiin taata jokaiselle siellä olevalle

yhteen puhaltamisen henki ei ole kadonnut suomesta mihinkään minkä myös viime viikkojen ratkaisut osoittavat

arvoisa puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmä toivoo että myös tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä niistä päätöksistä joita me nyt teemme

kaikki lähtee suomalaisesta työstä

on meidän vuoromme rakentaa uutta suomea ja maamme menestystä tuleville vuosikymmenille

tarvitsemme menokuria järkeviä investointeja sosiaaliturvan uudistamista julkisen sektorin tuottavuuden kasvatta mista ja kilpailun lisäämistä

tarvitsemme investointeja tulevaisuuteen eli osaamiseen ja koulutukseen panostamista

otetaanko työmarkkinaratkaisuissamme huomioon tulevat sukupolvet opiskelijat maanviljelijät työttömät eläkeläiset ja pienyrittäjät joilla ei ole edustajaa neuvottelupöydissä

miten varmistamme että puolustusratkaisumme on oikeasti riittävä jos pyritään täyteen yksimielisyyteen

kokoomuksen eduskuntaryhmä jakaa pääministeri stubbin näkemyksen siitä että eräs oleellisimmista jakolinjoista suomessa kulkee uudistajien ja menneisyyteen katselevien välillä myös talouspolitiikassa

arvoisa puhemies

ensi vuoden budjetista löytyy monia hyviä yksityiskohtia

sivistysvaliokuntakin käsitteli tätä biopankkiasiaa mutta se käsitteli sitä tutkimuksen näkökannalta koska biopankit ovat yksi tärkeä terveyden tutkimuksen infrastruktuuri

me kannamme kovasti huolta siitä että koska kilpailu tutkimuksen saralla on todella kiivasta me kannoimme kovasti huolta siitä ettemme me tällä lailla heikentäisi tutkimusmahdollisuuksia ja et temme myöskään heikentäisi kansainvälistä menestymistämme

hankkeita käynnistyy ympäri maata

me lausunnossamme annoimme useita kohtia joita haluttiin vielä sosiaali ja terveysvaliokunnan harkitsevan muutettavaksi yksiselitteisemmiksi ja niin selkeiksi ettei erillisiä ohjeita tarvita

suomen kansa vaatii meiltä merkittäviä rohkeita toimia